ainoa kestävä ratkaisu on rauhan palauttaminen kriisialueille ja pakolaisia on autettava niin lähellä kotiseutuaan kuin mahdollista

kaksi raadollista asiaa mitä oikeussaliin voi tulla perheenjäsenten välille ovat ensinnäkin huoltajuusriidat joista tässä tapauksessa on kysymys ja toinen on perinnönjakoasiat

perinnönjakoasioissa on kyse kuitenkin aikuisten ihmisten välisistä riidoista kun taas näissä huoltajuusriidoissa on kyse tapauksista joissa välineenä kohteena on lapsi pieni puolustuskyvytön henkilö

ihmisten huoli kantokyvyn riittävyydestä ja levottomuuksien lisääntymisestä ei ole perusteeton ja se on otettava vakavasti

on selvää että rasismi on aina ja ehdoitta tuomittava suomalaisessa yhteiskunnassa mutta kaikkea maahanmuutto ja turvapaikkakritiikkiä ei saa leimata rasismiksi

minä haluan tässä verrata tätä kyseistä lakiesitystä nyt käsiteltäessä perinnönjakoa ja huoltajuusriitaa eräässä mielessä

elikkä perinnönjako voidaan tehdä joko sopimusjakona jolloin kaikki osakkaat pistävät nimensä jakosopimukseen tai sitten se voidaan tehdä toimitusjakona jolloin käräjäoikeudelta haetaan joku lakimies pesänjakajaksi

on mukava huomata se että metsähallituksen rooli ja merkitys on tullut näin hyvin esille sillä totta vie se on tärkeä asia ja toivottavasti nämä muistettaisiin tämän jälkeenkin kun tämä laki nyt hyväksytään

mutta jos pesänjakaja on taitava ja omaa edes vähän psykologista silmää voi hän saada keskustelun kautta sovun syntymään vaikka pesä näyttäisi hyvinkin riitaiselta tapaukselta

valtionmaiden myynnistä on puhuttu kokonaisuutena isommin mutta metsähallituksella on laatumaa niminen yhtiö joka hoitaa tätä valtionmaiden pienimuotoista myynti ja järjestelytoimintaa

kun tosiasiat käydään läpi kylmän rauhallisesti ja keskustellaan asioista saadaan nämä tunteet koska usein on kyse tunteista purettua ja tilanne saadaan sitten jäähtymään ja päästään tähän sopimukseen joka on kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu ja voidaan sitten allekirjoittaa

se on tärkeää muistaa että se on pienimuotoista ja sen on hyvä olla siellä olemassa mutta todellakaan mitään isompia myyntiasioita ei ole ollut eikä ole tarkoitus tullakaan ja siinä on tehty säännös että yli sadan hehtaarin alueita ei myöskään myytäisi eteenpäin

vaikka me nyt sen kokonaisuuden olemmekin tässä hyväksymässä niin eihän se sitä tarkoita että me olemme kaikkia metsähallituksen toimia hyväksymässä käytännössä vaan nyt sitten kun tehdään tämä laki ja hyväksytään tämä niin olemme pyrkineet rakentamaan semmoiset hyvät puitteet joidenka avulla päästään tätä käytännön toimintaa viemään eteenpäin

monin verroin tärkeämpää sovittelun ratkaisun syntyminen on silloin kun riita on elävän ihmisyksilön eli lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeuksista

uskon ja myös hallituksen esityksen perustelut sen osoittavat että sovintomenettelyn vahvistaminen lasten huoltajuutta ja tapaamisoikeuksia koskevissa kysymyksissä on kannattavaa niin lapsen edun kuin kansantaloudenkin kannalta

vielä sanon sen että aina kun on puhuttu meidän alueellamme että ne hallituksen herrat niin se on todellakin tarkoittanut metsähallituksen herroja jotka ovat olleet välillä mitä ovat olleetkin mutta käsittelemme niitä asioita sitten sen jälkeen kun alamme tätä käytäntöön viemään

kokonaisuus on nytten kasassa nyt alamme laittamaan tätä toteutukseen

hallituksen esityksessä kerrotaan neljän käräjäoikeuden tuomiopiirin alueella kahden edellisvuoden aikana toteutetusta kokeilusta jossa tuomarin apuna toimi eroperhetyöskentelyyn perehtynyt psykologi

arvoisa puhemies

edustaja filatov sanoi että kolmikantaneuvottelussa tämä olisi ollut tiedossa mutta ainakin sen perusteella mitä minä sain valiokuntakäsittelyn aikana ymmärtää kolmikantaan osallistuneilta tahoilta tämä asia ei ollut tässä muodossa kokonaisuudessaan käsityksessä mitä tämä asia tulee tarkoittamaan että nykyinen suomen lainsäädäntö olisi ollut mahdollista

edustaja maijala otti myös tärkeän asian puheeksi tästä reuna alueitten päätöksentekomahdollisuudesta tuulivoiman lisärakentamisessa pääsevätkö siellä sitten nämä reuna alueet kuulluiksi todellakin aivan oikeasti

kun sovittelutoiminnasta tulee kokemusta ja ammattitaito lisääntyy niin sovintoratkaisujen voi odottaa lisääntyvän vielä näistäkin luvuista

onko ympäristöpuolella järjen käyttö enää sallittua

onko maalaisjärjen käyttö muuten sallittua näissä asioissa

elikkä minä vetoan vieläkin nyt sitten hallituspuolueisiin että ottakaa ja miettikää onko teillä oikeasti varaa tämmöiseen tilanteeseen meidän yhteiskunnassa nyt

kokeilu on ollut varmasti kannattava ja perusteltu mutta kansalaisten yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan toteutumisen kannalta tällaisia kokeiluja ei voida jatkaa kovin pitkiksi ajoiksi

olen perännyt tässä kaksi vuotta esimerkiksi muun muassa kirjallisilla kysymyksillä sitä miksi esimerkiksi navettojen siis eläinsuojien rakentamisluvat kestävät niin kauan ja siellä on tullut kohtuuttomia haittoja viljelijöille on menetetty nuorten viljelijöiden tukea

meillä on ympäristöministeriössä aika paljon henkilökuntaa kuitenkin vielä töissä mutta mitä toimintoja sieltä voisi ottaa kokonaan pois

arvoisa puhemies

nyt kun hallitus myöskin tässä rakenneuudistuspaketissa peräsi sitä mitä vaihtoehtoja meillä on tarjota haluan todellakin että tutustumme siihen ongelmaan jos me tiedämme että ongelma on joku lupaprosessin kesto mitä se tarkoittaa ja miten sitä voidaan ruveta helpottamaan

monista ideologisista eroista huolimatta kaikki tällä vaalikaudella hallituksessa edustettuina olleet puolueet ovat tukeneet kovan linjan keskittämispolitiikkaa ei aina tietoisesti mutta kuitenkin

mutta enää ei puhuta hallinnon keventämisestä vaan nyt sieltä pitää purkaa turhaa tekemistä

jos ja kun tämä laki toteutuu niin toivoakseni sen vaikutuksia erityisesti käsittelyaikojen suhteen seurataan ja tehdään niitä jatkuvasti tarvittavia johtopäätöksiä

tälle keskittämispolitiikalle on vaihtoehto

edustaja lindström otti puheeksi tuon tuulivoiman rakentamisen kotimaisuusasteen

tällä hetkellä tuulivoima on ollut kovasti ja on kovasti tuettua ja varmasti ehkä jos alkuperäinen ajatus oli se että tällä hyödynnetään kotimaista rakentamista niin nyt on kyllä pelko se että pääomat valuvat sitten ulkomaille kun tuulivoimaa rakentavat kotimaiset yhtiöt menevät konkurssiin

näiden kahden ideologisen vaihtoehdon välillä tehdään valintoja etenkin silloin kun julkista taloutta koskevia ratkaisuja suunnitellaan

se sisältyykin hallituksen esitykseen mutta on huolehdittava että tämä malli tulee säilymään ja että korvaukset suoritetaan täysimääräisesti

pohjoisen suomen ja yleensäkin harvaan asutettujen alueiden sekä suomalaisen maaseudun näkökulmasta kulunut hallituskausi on ollut surullista seurattavaa

tällaisissa palstoissa on kaikenlainen metsän uudistaminen ja hoitaminen nykytekniikalla erittäin kallista hankalaa ja epätaloudellista

vielä palaan tuohon että lausunnossa on annettu kritiikkiä myös siihen että yhtä hanketyyppiä tai toimintoa koskeva poikkeamismenettely ei ole maankäyttö ja rakennuslain perusperiaatteen mukainen ja aiheuttaa myös tulkintaongelmia soveltamisalan ja toimivallan osalta eli varmasti valitusprosesseja tämä muutos tuskin tulee ainakaan ensisijaisesti vähentämään

kuntien syliin on jo nyt kaadettu liiaksi tehtäviä joista valtiovallan tulisi paremminkin vastata ja sitten syyllistetään kuntia huonosta taloudenpidosta

sen vuoksi olisi todella hyvä että asianmukaista kiinteistön uudelleenjakoa elikkä uusjakoa voitaisiin kannustaa yhä enemmän ja enem män eteenpäin

vaikka kuntakentän kaaokseen ajanut hanke onkin ainakin toistaiseksi peruttu jatkuu kuntien kurjistaminen kuitenkin valtionosuusleikkauksien muodossa

näin ollen en voi missään tapauksessa kannattaa tätä lakiesitystä

ilmastosopimus on täällä tullut hyvin esille ja todella kiitokset yli puoluerajojen ovat tulleet aiheesta tässä tapauksessa

toivonkin että suomen kehityksen vuoksi otettaisiin käyttöön pieniäkin asioita pieniä palasia millä me saisimme muun muassa maa ja metsätalousmaat paljon paremmin hyödynnettyä

tämä lakiesitys on täällä eduskunnassa käsiteltävänä kun me tiedämme että olemme sitoutuneet uusiutuvien lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen

metsäasioita on otettu tässä hyvin esille mutta maatalous on ollut nytten huonosti esillä

kuntien valtionosuuksien pienentäminen vaikeuttaa kuitenkin peruspalvelujen tarjoamista ja hankaloittaa tavallisten ihmisten ja varsinkin vähätuloisten ihmisten elämää etenkin perusterveydenhuollon osalta

meidän peltomme luokitellaan hyvin helposti hiilen päästäjiksi mutta peltomme ovat kuitenkin nurmella hyvin paljolti ja sitovat erittäin paljon aktiivisessa viljelyssä hiiltä

rahaa ei ole mutta valtaa on todella paljon

samalla on kuitenkin muistettava että löytyy tilanteita joissa sovittelulle ei ole edellytyksiä vaan tuomioistuimen tekemä päätös on lapsen etu

toinen maakuntien kannalta vahingollinen kehityssuunta on ollut maamme liikenneverkoston rapauttaminen

samanaikaisesti meillä on valtava määrä turvemaita ja soita jotka luonnontilassa päästävät ison määrän metaania ilmaan ja ovat todellakin hiilipäästö mutta peltona ollessaan ne voivat olla jopa sellaisia että ne sitovat hiiltä enemmän kuin luonnontilaisina

tällaisia tapauksia ei tule pakottaa sovitteluun vaan jokainen juttu on voitava ilman osapuolten syyllistämistä saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi

meillä lauri tarasti on tehnyt työ ja elinkeinoministeriölle arvokkaan raportin siitä mitkä kaikki tuulivoiman rakentamisen esteet voitaisiin eri keinoin purkaa ja täytyy myöntää että siellä on useampi kohta joka liittyy kaavoitukseen ja maankäyttö ja rakennuslakiin valitusjärjestelmiin lupakäytäntöihin muihin ja sen takia on tietenkin hyvä että nyt vihdoin tässä kohtaa näitä puretaan

todellakin olen kiitollinen tästä esityksestä sillä käräjäoikeudessa olen joutunut seuraamaan todella inhottavia lapsen huoltajuusriitatilanteita ja näissäkin olisin toivonut että olisi päästy asianmukaisen psykologin avulla edes osittain sovittelua viemään

edustaja eerola koska edustaa mäkisalo eteenpäin

tiedän monia teitä pohjois suomessa ja varmasti niitä on muuallakin pitkien välimatkojen alueella joilla ihmiset liikkuvat todella henkensä kaupalla

itse olen edustanut kantaa että investointituet ja rakentamisen kohdalla avustukset ovat parempi versio niin kuin nyt esimerkiksi näille merituulivoiman demohankkeille ollaan suuntaamassa erillisiä tukia

elinkeinoelämän etenkin vientiteollisuuden ja matkailun kannalta lentokenttäverkoston pitäminen ja kehittäminen valtakunnallisesti kattavana on erittäin tärkeä asia

tässä lakimuutoksessa on kyse ihan pienestä teknisestä muutoksesta kalastuslakiin metsästyslakiin ja poronhoitolakiin mutta otan tässä esille poronhoitolain avaamisen

tähän apuna ja tukena ovat tietenkin maakuntakaavoihin liitetyt vaihekaavat joita onneksi nyt jo aika monella alueella on valmisteltu energiamaakuntakaavan nimellä

kolmas suuri kokonaisuus jossa koko suomen tasapuolisen kehittymisen kannalta tarvitaan suunnanmuutos on energiapolitiikka kuten tässä salissa on tänään monta kertaa tullut esille

maa ja metsätalousministeriössä on kuulemma hyvinkin paljon paineita avata poronhoitolaki koska erilaiset maankäyttömuodot maatalous matkailu rakentaminen ja muut odottavat että poronhoitolaki avattaisiin ja porojen vapaa laidunoikeus muutettaisiin

merialueet ovat todennetusti tuuliatlaksen mukaan ne eniten tuulisimmat alueet joittenka rannikoille tietenkin kannattaa näitä tuulivoimapuistoja rakentaa ja tästä kohden tähän lakiesitykseen kirjatut satamat ja teollisuusalueet mutta erityisesti satamat ovat ne ykköskohteet

energiantuotannossa on siirryttävä ulkomaisesta tuontienergiasta puhtaaseen kotimaiseen ja keskitetyistä ratkaisuista yhä enenevässä määrin hallitusti hajautettuun malliin

todellakin esitän toivomukseni arvoisille edustajille kollegoille että emme ajaisi painetta avata poronhoitolakia sillä jos poronhoitolaki avataan niin siitä tulee erittäin pitkä riita ja se tilanne ei ole tällä hetkellä kenenkään edun mukaista

tulen itse kotkasta ja jatkuva kipuilu on siinä että jo valmiiksi tuulivoimaa sisältävillä alueilla ei voida lisätä tuulimyllyjen määrää tai että vanhoille satama alueille jotka ovat teollisuusalueina olleet ja tulevat niiksi jäämään ei voida rakentaa mitään muuta koska se maa on sen laatuista sinne ei voida rakentaa koska tämä menettely on niin raskas

bioenergia ja biotalous ovat tulevaisuutta jos suomen suuntaa muutetaan

biotalous on luonnollisessa yhteydessä hajautettuun yhteiskuntaan hajautetussa yhteiskunnassa pienyhteisöihin perustuvaan järjestelmään jossa ihminen ja luonto toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa

kuten keskustan jättämässä eriävässä mielipiteessä tämän asian osalta todetaan biotalouteen siirtyminen edellyttää suunnanmuutosta tämän hallituksen keskittämispolitiikasta kohti hajautettua yhteiskuntaa

jatkan edellistä puhettani siitä kun toin esille tämän käsitteen uusi savotta ja sen mitä kaikkia asioita tässä uudessa savotassa tulisi olla matkassa eli mitä kaikkia toimenpiteitä ja kuvioita pitäisi hyvin nopeasti alkaa tekemään ettei olisi pelkkä selonteko asiasta vaan käytännön toimenpiteitä

arvoisa puhemies

jatkan edustaja lohen puhetta ja myöskin edustaja satoselle ja suutarille sanon siitä että emme ollenkaan aliarvioi väheksy kolmikannan keskustelua merkitystä ja puheita vaan se ensimmäinen asia mitä me tässä esitimmekin oli se että hallitus ottaisi ja palauttaisi tämän asian kolmikantakäsittelyyn koska aivan selvästi ainakin minun käsitykseni mukaan kolmikannassa ei ole ollut tietoa tarkasti siitä miten tätä asiaa ollaan hoitamassa ja sen jälkeen otettaisiin tämä asia täällä uudelleen käsittelyyn

luonnonvarojemme hyödyntäminen edellyttää että koko suomessa on myös tulevaisuudessa mahdollisuudet asua tehdä töitä yrittää sekä mahdollisuudet raaka aineiden jalostamiseen paikan päällä mahdollisimman valmiiksi eli koko suomen alueella

ensinnäkin arvostan paljon nykyistä metsätaloutta kaikessa muodossansa miten sitä tänä päivänä harjoitetaan suomessa tuotannosta jalostukseen asti

toinen osa alue minkä haluan tuoda esille on sitten tämä muu metsien käyttö eli virkistys matkailu metsästys kaikki nämä asiat ja se mitä kaikkea tarkoittaa muun muassa metsän hiljaisuus fyysisesti ja henkisesti hoitava metsä kaikki tämmöiset asiat joita ei kannata väheksyä ollenkaan ja sitten jokamiehenoikeudet joka on todella erikoinen suomalainen asia

elikkä ensinnäkin ympäristöpuolella ympäristövaliokuntaan liittyvissä asioissa olennaista on ympäristöön ja luonnonsuojeluun liittyvien määrärahojen osoittaminen

tarkoitushan on tässä meidän nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa että me sieltä puolelta tulisimme tarkasti katsomaan mihin ne määrärahat on järkevää laittaa

määrärahat tulevat tässä kohteessa vähenemään mutta meidän pitää muista se että vaikka uusia suojelualueita ei enää niin paljon rahoitetakaan niin ne suojelualueet ovat olemassa

sehän on metsien olennainen tärkeä käyttömuoto mutta täytyy aina ottaa huomioon millä tavalla metsiä kehitetään jotta porotaloutta voidaan siellä harjoittaa

tässä ohjelmassa olen puhunut uudesta savotasta tulisi olla esillä sen koulutuksen merkitys mitä se on

tänä päivänä muun muassa on tullut esille että peruskoululaisilla on ongelmia erottaa mänty ja kuusi niin yksinkertaiset asiat

itämeren suojeluun osoitettua rahasummaa on vaikea hahmottaa näistä talouspuolen laskelmista koska se on hyvin paljon hajautettuna eri sektoreille

nyt sitten itämeressä se mikä minua harmittaa on se että kaikissa vesistöön vaikuttavissa asioissa näyttää siltä että maatalous olisi muka ainoa saastuttaja mutta meidän täytyy nyt jatkossa kiinnittää huomiota siihen että on hyvin paljon muitakin itämeren saastuttajia kuin maatalous

ammatillisen koulutuksen määrät ovat vähenemässä ammattikorkea vähenee yliopistokoulutuskin on vaarassa ja muun muassa puurakentamispuolella yliopistoissa ei ole enää juuri ollenkaan koulutusosioita ohjelmia

vaikka nämä metsäpuolen asiat puupuolen asiat eivät ole tällä hetkellä trendikkäitä vaikka niillä ei ole vetovoimaisuutta koulutuspaikoissa niin meidän tehtävämme täällä päättäjinä on ohjata yhteiskuntamme kehitystä

kun me päätämme että niitä koulutuspaikkoja on niin me saamme sillä tavalla niihin osallistujia koska vain sillä tavalla että meillä on nuorilla mielenkiintoa siihen ja on osallistujia ja on koulutusta me saamme myöskin tulevaisuuden toimijoita tälle alalle